maailmantaloudessa ja maailmanpolitiikassa ei ole tällä hetkellä ylitarjontaa myönteisistä uutisista yhteistyön ja luottamuksen uusista silloista

me pinnistelemme tällä hetkellä ministeriössä sen eteen että me saisimme eduskunnalle vielä ennen joulua lakiesityksen sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta ja siihen yhteyteen liitettyä myöskin suuntaviivat siitä miten sitä aluetta voidaan valtion omistuksen ulkopuolellekin mahdollisesti tulevaisuudessa laajentaa

vai pitäisikö esimerkiksi jotakin kautta metsähallituksen luontopalveluiden tulorahoitusta lisätä tai muulla tavoin priorisoida nykyistä selkeämmin sitä mitä kaikkea verorahoilla hoidetaan

arvoisa puhemies

näille markkinoille pääsemisen helpottaminen sääntelyn esteiden purkaminen ja eurooppaa huomattavasti suljetumpien julkisten hankintojen avaaminen tarjoavat mahdollisuuksia joiden ohi meillä ei ole varaa kulkea

varsinaiset sopimusneuvottelut ovat vielä sangen yleisellä tasolla

tavoitteena tulee olla sopimus joka edesauttaa mahdollisuuksia saada suomeen lisää investointeja parantaa suomalaisyritysten edellytyksiä osallistua julkisiin hankintoihin yhdysvalloissa ja muun muassa poistaa erilaisiin standardeihin ja teknisiin esteisiin liittyviä kaupan esteitä

keskustelin enestamin kanssa tuoreeltaan silloin kun hän tuli julkisuuteen eikä hänkään tarkoittanut sanoa että häntä olisi tarkoituksellisesti johdettu harhaan

mutta tosiasia on että arviot siitä millaisia kiinteistökohtaisia kustannuksia tästä aiheutuu menivät jonkin verran pieleen

arvoisa puhemies

sehän on suomelle tietysti kaiken kaikkinensa hyvin tärkeää ja suomalaisille alueille hyvin tärkeää ja on tietysti osoittautunut monella tavalla nimenomaan siksi yhteistyön muodoksi joka myös euroopan unionin jäsenmaiden ja venäjän välillä on tuottanut paljon konkreettisia tuloksia

tämä neuvonnan ja oikean informaation hankaluus piilee siinä että järjestelmän toteuttamistapa riippuu kiinteistön ominaisuuksista siitä minkälainen se tontti on kuinka paljon jätevesiä syntyy ja yhtä kaikkiin tilanteisiin soveltuvaa yleisohjetta yksinkertaisesti on hyvin vaikea tai mahdoton antaa

herra pääministeri taannoisiin ilmatilan louk kauksiin liittyen te annoitte suurelle yleisölle koneiden tunnistamisesta tietoa joka osoittautui vääräksi

sekä itämeren alueella että arktisella alueella on myös nähtävissä se että monet kansainväliset pitkän ajan haasteet kuten ympäristökysymykset eivät odota sitä että kansainvälinen tilanne lientyy ja pääsemme eteenpäin

ministeri te sanoitte että toivotte että tämä alueellinen yhteistyö pystyy tässä jatkumaan mutta nyt on tietysti jo nähtävissä että kun rahoituskanavat sulkeutuvat myös euroopan unionin omin päätöksin niin kyllä se eittämättä vaikeuttaa esimerkiksi ympäristöyhteistyön käytännön toteutusta eteenpäin

pääministeri missä vaiheessa teille kävi selväksi että olitte antanut julkisuuteen väärän todistuksen ja miksi ette oma aloitteisesti korjannut tuota väärää informaatiota ja tuonut pikaisesti oikeaa informaatiota julkisuuteen

olisinkin toivonut teiltä arvoisa ministeri hieman perusteellisempaa analyysia siitä miten tämä alueellinen yhteistyö tässä nyt kehittyy sekä konkreettisten päätösten että tämän poliittisen ilmapiirin valossa

arvoisa puhemies

korkean ruokaturvan varmistamisen tulee olla komission erityisen huomion kohteena

suomen öljyntorjuntavalmius on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä varsinkin jos sitä verrataan itämeren rantavaltioihin mutta mehän olemme lukuisilla investoinneilla tälläkin kaudella ja investointisuunnitelmalla myös koko ajan parantaneet sitä paitsi erilaisilla monitoimialuksilla niin myös perinteisten alusten varustamisella öljyntorjuntakeräys ja torjuntavälineistöin

hallitus antaa eu selonteon tärkeällä hetkellä

talouskriisi syö ihmisten luottamusta euroopan kykyyn turvata työllisyys ja hyvinvointi

on hyvin tärkeää että muutkin itämeren rantavaltiot ennen kaikkea tietysti venäjä mutta myöskin viro ovat ilmaisseet lisäävänsä öljyntorjuntavalmiuttaan itämerellä

arvoisa puhemies

meillä suomessa on erittäin vahva perinne ja kulttuuri siitä että me luotamme siihen että siihen mitä pääministeri sanoo voi luottaa varsinkin kun se väite esitetään aika painokkaasti vaalikeskustelussa

niin kuin edustaja tietää niin suomessakin vesiensuojeluhaasteet tarkoittavat sitä että meidän pitää edetä kaikilla sektoreilla ei sitä että toisen sektorin takia voitaisiin elää jotenkin leväperäisesti toisella sektorilla

eu on suomelle oikea viiteryhmä ei lähimainkaan täydellinen mutta perhe jonka me olemme itse valinneet

te olette itsekin korostanut koko toimikautenne ajan avoimuutta ja siksi hieman hämmästyttää mitä vahinkoa siitä olisi syntynyt että olisitte korjannut tämän tiedon

yhdysvaltain ja eun välisissä kauppaneuvotteluissakaan ei ole kysymys pelkästään hyvästä tahdosta vaan kahden suhteellista painoarvoaan menettävän talousmahdin pyrkimyksestä palvella omia intressejään myös tätä väylää pitkin

sen sijaan tämä hetki suorastaan huutaa syvällistä ja kursailematonta analyysiä siitä mitä euroalueen jatkuva suossa tarpominen ja vahvistuva unioninvastaisuus eri puolilla oikein voivat eteemme lähivuosina tuoda

mainitsitte että ette muista että tässä salissa olisi koskaan puhuttu tunnistamisen metodeista mutta tässä salissa on puhuttu paljon siitä voiko ministereiden ja pääministerin sanaan luottaa

hetkellä jolloin keskinäisen kauppasuhteen vahvistaminen olisi osapuolille erityisen tärkeää sopimuksen neuvotteleminen on kuitenkin erityisen vaativaa ja monien paineiden kohteena

tasa arvon edistäminen on aina yhtä tärkeä tavoite mutta varmasti monissa kodeissa naiset erityisesti miettivät myöskin sitä että ettekö te luota heidän arviointikykyynsä siinä että kyllä hyvin monet äidit ja isätkin tietävät mitä pitkä perhevapaa voi työuran kannalta heille vaikuttaa mutta tekevät silti oman arviointinsa perusteella toisenlaisen valinnan ja varmasti miettivät että ettekö te luota heidän omiin valintoihinsa

arvoisa pääministeri onko matkan varrella sattunut muitakin tapauksia joissa olette tullut antaneeksi julkisuuteen väärää tietoa mutta sitten arvioinut sen vähäpätöiseksi ja ollut korjaamatta sitä kun ulkopuoliset tahotkaan eivät ole asiaan tarttuneet

ympäristöhallinnolle tämä on hyvin merkittävä uudistus ja sen takia minusta on hyvin myönteistä että tässä keskustelussa on jo nyt kiinnitetty paljon huomiota siihen miten ympäristöpolitiikan toteutus meillä aluehallinnossa jatkossa onnistuu

tämä asetus on annettu ympäristönsuojelulain nojalla mutta niin kuin kansanedustajat tietävät laissa määritellään missä puitteissa voidaan sitten asetuksella määritellä tarkempia esimerkiksi teknisiä puhdistustehoja

arvoisa puhemies

ihan niin kuin tässä keskustelussakin on käynyt ilmi ympäristöministeriön hallinnonalan talousarvio ensi vuodelle on tiukka mutta ihan saavutettavissa oleva

hallitus käytännössä ohittaa sen tosiasian että euroalueen alati tiivistyvä yhteistyö merkitsee unionin nykyisyydelle ja tulevaisuudelle merkittävän jakolinjan syntymistä

meidän on nyt tarpeen tämä ikäihmisten kysymys tuoda nimenomaan laintasoisena esityksenä tänne eduskuntaan missä yhteydessä eduskunta pääsee käymään sitten laajaa poliittista keskustelua asian tiimoilta

mutta on myöskin huomion arvoista että ympäristöhallinnon omissa huolenaiheissa organisatorisen muutoksen rooli on ollut keskeisenä ei niinkään se onnistummeko me linjaamaan ympäristöpolitiikkaa myöskin jatkossa

suomalaisen työn ja hyvinvoinnin näkökulmasta on toivottavaa että neuvotteluissa päästään tasapainoiseen lopputulokseen tavoitellussa tahdissa

tietysti ennen kaikkea toimintamäärärahojen niukkuus ja myöskin tuottavuusohjelman aiheuttamat paineet tarkoittavat meillä jatkuvaa tarvetta tarkastella tehtäviä ja sitä miten niitä toteutetaan sekä ottaa käyttöön erilaisia järjestelmiä ja sekä tietojärjestelmiin että muuhun toimintakulttuuriin liittyviä uudistuksia joiden avulla on mahdollisuus saavuttaa aitoja tuottavuushyötyjä eikä pelkästään henkilötyövuosien vähentämisiä

työelämän kehittämisen ja myöskin näitten tukijärjestelmien kehittämisen kautta olisi varmasti mahdollista myöskin kannustaa entistä useampia isiä jäämään perhevapaalle

missään tapauksessa tarkoituksena ei ole ympäristöpolitiikan alistaminen joillekin muille politiikan lohkoille enkä mitenkään usko että se tämän myötä toteutuu vaan ennen kaikkea tavoitteena on eri politiikkalohkojen parempi yhteensovitus jo varhaisessa vaiheessa aluetasolla

hallitus ohittaa kepeästi myös erityisesti isossa britanniassa ääneen lausutun aprikoinnin unionista eroamisesta

on ihan hyvä ja myönteinen mahdollisuus se että aluetasolla elinkeinopolitiikassa jo aikaisemmin kuin ennen otetaan huomioon ympäristönäkökulmat

eurokriisin ratkaisemisen lisäksi tämä edellyttää paluuta juurille sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseen

lakien säädösten ja ohjeiden kautta me pystymme turvaamaan myöskin uudessa organisaatiomallissa sen että ympäristön politiikan sisältö ei ainakaan tämän takia vaarannu

sisämarkkinoiden parantamisen rinnalla uudet kauppapoliittiset järjestelyt kuten vapaakauppasopimus usan kanssa voivat merkitä euroopalle taloudellista piristysruisketta

sanoisin niin että tuottavuushanke asettaa ehkä suurempia haasteita ympäristöpolitiikan käytännön toimeenpanolle ja varsinkin tiettyjen konkreettisten toimintojen suorittamiselle aluetasolla kuin tämä organisatorinen uudistus

rahaliiton menestyminen voidaan lunastaa vain yhteisten ja alkuperäisten sääntöjen tiukalla noudattamisella

pieni mutta merkittävä tärkeä ja myönteinen asia on myöskin se että paljon eduskuntaakin puhuttaneessa haja asutusalueitten jätevesikysymyksessä neuvontamäärärahaa on myös ensi vuodelle ja se mahdollistaa sen että jahka tuota asiaa koskevat säädökset ovat eduskunnasta valmistuneet meillä on mahdollisuus käynnistää järjestöjen kanssa neuvontajärjestelmä joka turvaa yhä useammalle kiinteistönhaltijalle kiinteistökohtaista neuvontaa siitä minkälaisiin toimenpiteisiin jätevesien käsittelyn tehostamiseksi on syytä ryhtyä

eurooppalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaamiseksi sosiaalista ulottuvuutta on vahvistettava tavalla joka täydentää kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä

mahdollisuus kiinteistökohtaisen neuvonnan saamiseen on tärkein tae sille että kun ihmiset ryhtyvät näitä asioita toteuttamaan niin ei tehdä yli investointeja eikä tehdä vääriä investointeja vaan tehdään oikeita juuri sen kiinteistön olosuhteisiin sopivia ratkaisuja

keskustan eduskuntaryhmä ehdottaa että unionin nuorisotyöttömyyden torjuntaan osoitettuja määrärahoja suunnattaisiin nuorille työttömille jäsenmaiden rajat ylittäviin koulutusseteleihin

kiitän eduskuntaa siitä että se on omassa vastauksessaan vastannut kaikkein kriittisimpiin kohtiin joita tässä talousarvioesityksessä oli

sitten tietysti kunnilla on tässä tärkeä rooli ja on muistettava että kunnilla on maankäyttö ja rakennuslain nojalla mahdollisuus antaa ohjeistusta ja määräyksiä monenlaisista rakentamiseen liittyvistä asioista

tuo eduskunnan suoma lisäys eittämättä mahdollistaa sen että lomautuksiin tai irtisanomisiin ei tarvitse mennä mutta se ei poista tietenkään sitä että pitkällä aikavälillä on toimintoja pystyttävä katsomaan myöskin metsähallituksen sisällä

niin kuin kysyjät ovat tässä kuvanneet niin tämä öljykuljetusten massiivisuus itämerellä ennen kaikkea suomenlahdella on tietysti erittäin suuren mittaluokan potentiaalinen ympäristöriski

tiedossani on että kunnissa on annettu muun muassa tähän liittyviä määräyksiä nojaten asetukseen vaikkei siihen asetus anna juridista pohjaa mutta kunta on muutoin tehnyt

helcomin piirissä ja yhteistyössä euroopan unionin kanssa meillä on nyt käynnistynyt sellainen projekti jossa katsotaan todellakin kaikkien itämeren rantavaltioiden kanssa sitä mikä se kapasiteetti on ja katsotaan yhdessä vähän siitä suuntaa eteenpäin että millä tavalla sitä itse kunkin pitää lisätä jotta myöskin suuren mittaluokan haveriin on riittävä valmistautuminen olemassa

metsähallituksen luontopalveluiden luotopalveluiden kohdalla on kysymys vain siitä että aidosti ja oikeasti keskustellaan ja rehellisesti pohditaan missä ovat julkisten palveluiden rajat

kysyjä on oikeassa siinä että eilen luovutettu suomen eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa sen että meillä edelleen tämä monimuotoisuuden köyhtyminen jatkuu ja meidän täytyy pystyä vastaamaan siihen uusin ja tehostetuin toimenpitein

tässä tietysti yhteistyö rantavaltioiden kanssa on erittäin keskeinen ja siinä mielessä todella olemme onneksi saaneet myöskin myönteisiä uutisia mutta ennaltaehkäisyn rooli on hyvin keskeinen ja siinäkin on edetty ja meillähän on kokemustakin jo siitä että erityisesti se että nämä nykyiset vaatimukset edellyttävät tuplapohjaa näiltä tankkereilta niin se on jo ainakin jossain määrin pelastanut meitä isoilta havereilta

ympäristötöiden määrärahalisäys on myöskin hyvin merkittävä koska niin kuin eduskunta hyvin tietää meillä on huomattavasti enemmän tarpeita sekä pilaantuneiden maa alueiden kunnostukseen että myöskin siirtoviemärihankkeisiin kuin määrärahat antavat myöten mutta tälläkin määrärahalla pystymme paitsi ripeyttämään joitakin hankkeita varmasti myöskin uusia toteuttamaan

yksi tärkeimmistä välineistä on tietysti perinteinen suojelu ja siihen liittyvien alueiden lisääminen ja tässä suhteessa on hyvin myönteistä että tässäkin taloudellisessa tilanteessa luonnonsuojelualueiden hankintamäärärahat myös ensi vuodelle kasvavat edelleen

myöskin keskeisellä sijalla on ylipäätään se millä tavalla metsäluonnossa tehdään toimenpiteitä joten tässä tarkoituksessa on tarpeen katsoa talousmetsienkin käsittelyä entistä enemmän myöskin uhanalaisuuden näkökulmasta

sillä voidaan osaltaan parantaa öljyntorjuntavalmiutta jonka parantamiseksi kyllä pitkäjänteisesti tällä hallituskaudella on myöskin tehty töitä erilaisten alusten peruskorjausten ja myös uudishankintojen myötä

arvoisa puhemies

riossa esillä olevat kysymykset ovat sekä suomen että maapallon tulevaisuuden kannalta luonnollisesti hyvin tärkeitä mutta olemme usein erityisesti ympäristöpolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä huomanneet että yhdysvaltojen osallistuminen ja aktiviteetti ja sitoutuminen voi olla joskus haasteellista

hallituksen kannattaa hyödyntää eduskuntaa omassa työssään sillä kirjelmät eduskunnalle voivat tuoda erilaisia kysymyksiä poliittiseen punnintaan aikaisemmassa vaiheessa kuin ministeriöissä muutoin tapahtuisi

keskustan eduskuntaryhmä rohkaisee hallitusta tuomaan yksittäisiä merkittäviä eu kysymyksiä useammin myös täysistunnon keskusteltavaksi

saimaannorpan suojelutoimenpiteitä on tehostettu todella merkittävällä tavalla ja on erikoista jos nimenomaan sillä mittarilla hallitusta kritisoidaan

arvoisa puhemies

millainen kuva teille syntyi siitä kuinka voimakkaasti usa on tällä hetkellä sitoutunut ja kiinnostunut viemään rio kysymyksiä eteenpäin

edustajan näkökulma on hyvä koska se tuo esille keskeisen väärinymmärryksen tässä asiassa

pohjoinen sijaintimme pitkät etäisyydet harva asutus ja laajat luonnonvaramme tekevät suomesta erityislaatuisen jäsenmaan

arvoisa puhemies

on vaikea vielä ennakoida missä vaiheessa lopulliset ratkaisut tästä nielujen laskentakaavastakin sitten syntyvät koska kysymys on ennen kaikkea kioton pöytäkirjaan liittyvien maiden joilla on sitova päästövähennysvelvoite nielulaskennasta ja siitä miten se otetaan täällä päästöjen kompensoinnissa huomioon

vielä ed

on kuitenkin tärkeää ja sitä me olemme pitäneet yllä että on huomioitava tässä ensinnäkin pitkäjänteinen kestävä metsäpolitiikka jonka harjoittamisesta suomi on yksi hyvä esimerkki ja pyrittävä luomaan sitten mahdollinen laskentatapa sillä tavalla että se antaa mahdollisuuden myös kestävään uusiutuvan energian hyödyntämiseen joka on meille kansallisesti erittäin tärkeää

hallituksen esitys sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta on tarkoitus antaa vielä näille valtiopäiville niin että se ympäristövaliokunnan kanssa keskustellulla tavalla myöskin pystyttäisiin täällä käsittelemään

kansainvälisissä neuvotteluissa kompromissi on lähestynyt sellaista näkökantaa joka ei ole meidän kannaltamme mitenkään fataalisen paha mutta ei täsmälleen sekään mitä suomi on tässä hakenut

mutta on erittäin tärkeää huomata että asetus ei odota laitteistoja joka huusholliin ja joka torppaan eikä se odota kymppitonnin pienpuhdistamoa joka torppaan vaan on erilaisia teknisiä tapoja toteuttaa sinänsä äärimmäisen tärkeä jätevesien parempi puhdistustaso